meidän pitäisi kyllä sitä asiaa entistä enemmän viedä eteenpäin koska on helppo piiloutua valiokunnan huoneisiin ja lausua etujärjestö ynnä muista näkökohdista monenlaista

kansalaisten pitäisi jo lainsäädännön käsittelyvaiheessa esimerkiksi näitten lausuntojen julkisuuden kautta pystyä osallistumaan keskusteluun niin että ehkä tätäkin voidaan miettiä

kun paikalla on sisäministeri niin haluaisin nyt nimenomaan että käydään läpi laajemmin kotirauhan rikkomisen kysymyksiä ja suojelun tarvetta

nyt esimerkiksi saksassa selvästi itäisen saksan aluetuilla portugalissa ministerikin kertoi on tuettu rakennerahastovaroilla selkeästi kilpailevaa metsäteollisuutta

ja sitten kun presidentillä kuitenkin on puolustusvoimien yliopiston jnp

jack sitten kansanedustajien aloite käsitteli myöskin kansanedustajien aloitekäsittely olkoon toivon mukaan kansalaisjärjestöjen aktiivisemmassa käytössä jatkossa

nimitysvaltaa tai siis puolustusvoimien osalta muun muassa on nimitysvaltaa niin on erittäin tärkeätä että presidentillä olisi muun muassa poliisiylijohdon nimittämisoikeus

jatkuvasti on tullut ilmi että muun muassa turkisliikkeiden yrittäjiin ja työntekijöihin on kohdistunut kotipiirissä sellaista toimintaa jolla ei ole mitään sananvapauden kanssa tekemistä

kyllä meillä itä suomen näkökulmasta on selvästi osoittautumassa virheeksi se että tämä suurin vipuvarsi metsäteollisuus luettiin ulkopuolelle rakennerahastojen soveltamisalan rajoitettiin rakennerahasto ja eu tukien suuntaamista suurteollisuudelle kun kyseessä olisi nimenomaan ollut se että ruokittaisiin sitä aluskasvillisuutta yritystoimintaa metsäklusteria laajemminkin

kyllä se todella oli ongelma edelliselläkin kaudella mutta silloin ministerin johdolla ja ministeriön talousjohtajan ja koko ministeriön virkamiesjohdon kanssa se itse asiassa otettiin haltuun eikä poliisin vahvuuden kanssa ollut kovin suuria ongelmia

mutta on erittäin tärkeätä että turvapaikkajärjestelmää ei käytetä väärin ja toisaalta ettei harmaan talouden ja ulkomaisen laittoman työvoiman valvonta petä

työsuojelutarkastuksen noin sadan tarkastajan vähentäminen krpn ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön voimavarakysymykset käännetyn arvonlisäverojärjestelmän vastustaminen nimenomaan tämän hallituksen taholta nämä kaikki yhdessä luovat valitettavasti vääriä edellytyksiä toimia tehokkaasti

naamioituneena esiintymistä ja selkeätä perheelle ahdistusta aiheuttavaa käyttäytymistä jota ei ole oikeuspuolella riittävän vakavalla tavalla otettu

omalta osaltani myöskin on syytä yhtyä jacob södermanin työpanoksen kiittämiseen kun oppositio ja hallitus ovat hakeneet ratkaisuja todella sellaisen perustuslain aikaansaamiseen jolla voimme edelleen varmistaa presidentin ja hallituksen kyvyn kansallisen eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseen

keväällä ja alkukesästä poliisiylijohtaja kertoo että rahaa on että ranteita pakottaa loppukesästä kalevalainen itkuvirsi että rahaa ei olekaan ja poliiseja ei voida vakinaistaa eikä määräaikaisuuksia jatkaa

nimenomaan laajennetun yhteisvastuun aloitteen mukaan joka suomen puheenjohtaja aikana sisäministerineuvostossa vietiin läpi vaadittiin kaikilta yhteistä menettelyä turvapaikanhakijoita kohtaan mutta vaadittiin myöskin yhteisten normien noudattamista

se on kuitenkin jatkossakin suomen selviytymisen yksi keskeinen peruste

nyt ministeri thorsin toimesta on annettu vääriä signaaleja ja me olemme erittäin vaikean perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrän kasvun ja alaikäisten lasten määrän kasvun edessä

mutta kyllä minusta ehdottomasti pitäisi nyt uudenlaisen pohdinnan kautta päätyä myöskin näiden työkalupakkien laajentamiseen

se että hallitus tukee edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona korostaa tätä toista päätä ja se että hallitus selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia kuvaa sen neuvottelun toista osapuolta

suomen valtiontalous ja hyvinvoinnin rahoitus on keskeisesti kiinni vientiteollisuuden toimintaedellytyksistä ja tämän takia olisi erittäin tärkeää että me pidämme alue teollisuus ja työllisyyspoliittisista ja myös erityisesti metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä huolta

turkistilojen valvontatulokset huononivat silloin selvästi edellisiin vuosiin verrattuna

se tarkoittaa nimenomaan alempiasteisen infran näkökulmaa se edellyttää tätä vesihuoltoa jätevesihuollon järjestämistä niin että maaseudun elinolot pidetään kunnossa mutta se edellyttää myöskin itse tämän maatalouden osalta toisenlaista asennetta

ehkä aikaisemmin ovat voimakkaan tämmöisen totaalisuojelun ja totaalitehokäytön väliset jännitteet vaikuttaneet siihen että näitä asioita ei ole ehkä haluttu eikä uskallettu ottaa tälle foorumille mutta hyvä että nyt pystytään keskustelemaan

kansallisen edun kannalta yhden tärkeimmän asian eli euhun vaikuttamisen osalta eduskunnan pitäisi antaa suurempi panos kuin kolmen minuutin lumekeskustelu

rautalangan pätkiä monenlaisia laiminlyöntejä tilavaatimusten noudattamisissa häkeissä ei ollut niitä vaadittuja makuuhyllyjä tai pureskelu tai virikemateriaaleja

meillä on koko ajan ollut tällainen bulkkituotantoajattelu laadullisen ruokaturvallisuuden näkökulman sijasta

kannattavia toimivia rakenteita ajetaan globaalin kysynnän perusteella alas paperiteollisuutta muun muassa

tämä kokoomuksen nato mopon keuliminen

pyritään tosiaan suomea viemään sellaiseen asemaan jossa unohdetaan kyllä kaikki paasikiven opit ja kaikki suomen kansallisen selviytymisen opit se viisaus jolla suomi on todella vaikeat tilanteet kansallisen itsemääräämisoikeuden ja demokratian vahvalla tahdollaan selvittänyt

itse asiassa kuten edustaja tuppurainenkin totesi meidän pitää pystyä keskustelemaan myös kestävän metsätalouden periaatteesta yhdistettynä hyvään metsänhoitoon metsien raaka ainekäytön turvaamisen hyödyntämisen lähtökohdista ja myöskin sitten suojelualuetarpeesta

eli tältä osin täytyy sanoa että itse asiassa koko ajan on lainsäädännössä eduskunnassa muutoinkin puututtu näihin ja on syytä seurata tätä että alan hyväksyttävyys ja myöskin eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kunnossa

minusta ihminen on todella hallintoa tärkeämpi

tätähän on yritetty myös lomituslainsäädännöllä hallituksen taholta viedä eteenpäin niin että myöskin tämän työn yrittäjäjaksaminen ynnä muut asiat olisivat kunnossa

sen takia tämän hallituksen energiaratkaisun perusta murenee mikäli kaksi paperikonetta tässä yhteydessä ajetaan stora enson johdolla alas

hän on suosittanut ukrainalle suomen mallia siitä miten länteen sitoutunut demokraattinen suvereeni maa huolehtii myös lämpimistä taloudellisista vahvoista suhteista naapuriinsa

puhemies

tällä on vakava merkitys kun arvioidaan millä tavalla mennään eteenpäin ei sillä että hallitus esittää tästä kriisistä selviytymistä tasaverotuksella etuuksien leikkauksia eläkeiän nostolla

on selvää että meidän teollisuutemme ja meidän mahdollisuutemme eivät ole riittävästi nyt hyödynnettynä koska ei luoteta puun saatavuuteen

isänmaan etu ja edustuksellisen demokratian toimivuus edellyttävät vakavaa paneutumista jopa kolmanneksen valtion vuotuisesta talousarviosta laittamiseen muiden maiden talouspolitiikan virheiden korjaamiseen kreikan lainoihin vastikkeetta tai näihin takauksiin

ei työllisyys ja aluevaikutuksia selvitellä jälkeenpäin kun tehdään puolustusvoimien varuskuntiin liittyviä ratkaisuja

täytyy sanoa että sisäministeriaikana jouduin nimeämään pohjanmaan suuntaan komennusryhmän tähän ekoterroriin liittyvien ilmiöiden vuoksi

sen laajenemisen pitää merkitä kansalaisten sisäisen turvallisuuden parantumista maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan parempaa hallintaa laajennettua yhteisvastuuta jossa myös välimeren maat noudattavat tiukemmin niitä yhteisiä pelisääntöjä ja myöskin tietysti rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnan osalta tiiviimpää europol ja muuta yhteistyötä myöskin harmaan talouden osalta

kun kysymys on miljar dien lisätulosta kansantaloudellemme tuhansien ihmisten työpaikoista ja aluekehityksestä niin sen takia näissä asioissa on pakko päästä eteenpäin

oli nimittäin erittäin vakavia kotirauhaan ja myös yrittäjien perheisiin kohdistuvia uhkatilanteita joita ei voi perustella millään sinänsä eläinten hyvinvointiin liittyvillä asiallisilla kritiikkiasioillakaan

viime kesäkuussa peräsin muun muassa osaltani täällä salissa tätä takauspäätöstä käsiteltäessä millä tavalla väistyvien takaajien osalta suomen takausvelvoite kehittyy kun listalla ovat espanja helleenien tasavalta portugalit italiat ja niin edelleen

sosialidemokraatit esittivät metsien ensiharvennusvelvoitetta ja yleensäkin metsän uudistamiseen liittyviä tiukempia määräyksiä

eli tältä osin toivon että tunnistetaan paitsi alan merkitys myös alaan liittyvät vakavat kehittämisvaatimukset joita olivat muun muassa siitoseläinten perimään liittyvät vakavat tiedot jotka vaativat lisätutkimuksia

sen sijaan kuten edustaja tuppurainen totesi metsien tukehduttaminen on lain mukaista eli metsät voi unohtaa riuduttaa

avoimuus edellyttää että kansallisen selviytymisen suomen talouden toimintakyvyn varmistamiseksi muun muassa kasvupanostusten terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarpeiden osalta pitää katsoa myöskin suomen valtiontalouden kestävyys

tällä voi olla erittäin vakavia merkityksiä

tässä vakavassa talous ja työttömyyskriisissä nimenomaan työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen että kuka tahansa voi tuoda mistä tahansa mille alalle ja alueelle tahansa ulkomaista työvoimaa on kyllä edesvastuuton

maataloudessa maito on kyllä asia jossa meidän täytyy varmistaa luontaisten olosuhteidemme pohjalta nimenomaan näiden kansallisten maitokiintiöiden häviämisen jälkeen että meillä työvaltaisen maatalouden toimintaedellytykset turvataan

ylipäänsä minun mielestäni olisi erittäin tärkeätä että nyt asiantuntijoiden kanssa alan hyväksyttävyyttä ja turkistarhauksessa havaittuja epäkohtia jotka ovat nyt ehkä nousseet voimakkaammin esille jatkotyöstetään eikä jätetä vain tähän äänestykseen

kasvi että myös tämän työnteon solidaarisen jakamisen kysymystä ja ylipäänsä koko meidän työhön perustuvan sosiaaliturvajärjestelmän perusteita on arvioitava mutta me tarvitsemme myös arvokeskustelua

nyt ilmiselvästi tämän takausrahaston suomen vastuiden jopa kaksinkertaistamisen teknisillä perusteilla te olette siirtämässä vaalien jälkeiseen aikaan

metsäpolitiikkaan ei pidä viedä biomassadirektiiviä ynnä muita eun puitteissa tehtäväksi vaan niissä pitää ottaa suomen kansallinen selviytyminen ja nimenomaan suomen biotalouden edut vahvasti huomioon

ja kyllä hallintovaliokunnan puheenjohtaja töllille on annettava tunnustus siitä että oli varsin poikkeuksellista että hän pyysi edelliseltä maahanmuuttoasioista vastanneelta ministeriltä kirjallisen lausunnon ja koko hallintovaliokunta sosialidemokraattien myötä pystyi tekemään tärkeitä korjauksia

sillat eivät kestä tiet eivät kestä ja homma ei ole hallinnassa

tältä osin on nyt tärkeätä että tätä kokonaisuutta käydään läpi ja teollisuuden logistisiin toimintaedellytyksiin koska ne tekijät ratkaisevat sijainti ja investointipäätökset pitää paneutua enemmän

no en tiedä mitenkä hallitus viestittää tämän sektorin tärkeydestä tekemällä tämmöisen sivutoimiratkaisun tästä koko liikenneministeriöstä ja varmasti vielä saadaan tähän ennen uutta komissiota vielä jopa uusi ministerikin kolmas tälle vuodelle

me tarvitsemme ratojen sähköistyksen vauhditusta tältä osin nimenomaan hankohyvinkää ja monet muut samoin myöskin luumäkilappeenranta kaksoisraidekysymykset on vietävä eteenpäin

henkilökohtaisesti jouduin tutustumaan erittäin vaativiin projekteihin ja rikostutkintoihin ja rikoksentorjuntatyöhön esimerkiksi peitepoliisin toiminnan puolella

ensinnäkin jos meillä tosiaan on kiireellisen hoidon perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta puutteita niin tämä koko keskustelu olisi pitänyt käynnistää ja valmistelu suunnata siihen hoidon vähimmäistason uudelleenmäärittelyyn sen sijaan että pyritään luomaan tarpeettomasti eri ryhmille erilaisia palvelutasoja ja luomaan nämä kuntaliiton ja sisäministeriön esittämät kriittiset näkökohdat

täällä on jo monessa vaiheessa käyty läpi tätä historiaa mutta on hyvä kerrata myös asia siltä osin kuin sitä käsiteltiin viime vuoden juhannuksen alla jolloinka edellinen hallitus porvarihallitus esitti tätä ervv järjestelyä

meillä on edelleen vakava puute siinä että peitepoliisin tehtävissä toimivan henkilön rikostutkinnan jälkeinen oma turvallisuus hänen läheistensä turvallisuus saattaa jäädä varmistamatta

työ ja elinkeinoministeriön liikenne ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön pitäisi koota arktisen ja venäjä strategian osalta keskeiset elinkeinopoliittiset kärkiasiat ja niitä pitää lähteä nyt vahvasti ajamaan eteenpäin huolimatta näistä ministerijärjestelyistä

kyllä yhteiskunnan on myös varmistettava näiden oman turvallisuutensa ja henkensä yhteiselle asialle panevien ihmisten poliisimiesten asia

hyvin nopealla tempolla se vietiin tällöin läpi täällä muun muassa yritettiin valtiovarainvaliokunnan yli viedä yhdellä valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen lausunnolla

tämä metsien pirstoutuminen on yksi syy

kolmasosa on palkansaajia

nuo palkansaajatkin voivat hoitaa metsänsä hyvin siitä ei ole kysymys kysymys on siitä että meillä ovat tällä hetkellä pirstoutunut omistajuus kuolinpesä ynnä muut järjestelyt johtamassa siihen että meillä ei ole tätä metsien uudistamis ja puuhuoltotaetta riittävästi

tämä liittyy lähinnä peitepoliisina toimivien henkilöiden anonyymitodistamisen varmistamiseen turvaamiseen ja tämähän ei ole oikeusministeriön puolella vielä myöskään edennyt eikä edennyt edellisenkään hallituksen aikana valitettavasti

sosialidemokraattien ansiosta kiitos edustaja saarisen ja kumppanien kanssa tehdyn työn me saimme käsittelyä vähän pidemmäksi mutta ei se kelvollinen ollut sittenkään

sitten haluan tuoda esille tältä osin hyvin ajankohtaisen asian helsingin huumepoliisin tutkintaan ja huumepoliisien asemaan liittyvän kysymyksen

tämän takia tähän pitää myös metsälainsäädännön kautta paremmin jatkossa paneutua

tässä vakavassa talous ja työttömyyskriisissä on edustuksellisen demokratian uskottavuutta kyllä nyt vahvistettava ja minä toivon että hallitus käy nyt läpi sen mitä tahoja vallan ytimessä on ollut

hallituspuolueiden edustajat äänestivät muun muassa perustuslakivaliokunnan kuulemisen nurin ja käytännössä estivät lisäasiantuntijoiden käytön

nimittäin lähtökohtana pitäisi olla että ei vain niin että on teollisuuden kysyntää vastaava puun saatavuus vaan pitäisi lähteä siitä että se raaka aine mikä suomessa on olemassa pitäisi ottaa kansallisvarallisuuden talouden työllisyyden meidän kansallisen selviytymisen voimavarana nyt huomioon

kun tämä asia tuli julkisuuteen totesin täällä jo silloin eduskuntasalissa että näiden todella kovan rikollisuuden torjunnan etulinjassa olevien henkilöiden osalta on kohtuutonta se että sisäministeriö ja ministeri ei ole ottanut näitä jännitteitä välittömästi haltuun ja selvittänyt rinta rinnan näiden turvallisuustyötä tekevien poliisimiesten kanssa tämän asian haltuunottoa

hallintovaliokunnan tehtyä näitä erittäin tärkeitä muutoksia on yksi kohta jossa todetaan että vaikein osalta tilanteesta vaikka tiivis vaikeasta ihmisoikeustilanteesta johtuvan huonon turvallisuustilanteen

tämä oli minun mielestäni erittäin vakavaa eduskunnan budjettivallan ja myös perustuslain säätämiseen liittyvien kysymysten osalta

keskeltä brysseliä löytyi näitä ihmiskaupan uhreja sieltä missä isossa palatsissa puhutaan yleviä

metsähallitus on erittäin tärkeä teollisuuden tasaisen puuhuollon varmistaja ja nimenomaan muun muassa sahateollisuuden kannalta itä ja pohjois suomen osalta aivan ratkaisevassa asemassa

missä viipyy rakennusalan harmaan talouden torjunta valtionavustuksia saaneiden yritysten verotietojen saanti joka edellisen hallituksen aikana sovittiin talousrikostorjuntaohjelmaan

myöskin suomen osalta torjuttiin ja viranomaisten tunnistamispuolta ihmissalakuljetuksessa pyrittiin lisäämään ja nimenomaan puututtiin pimeän ulkomaisen työn työorjuuden ja ihmiskaupan ilmiöihin jotka suomessa rehottavat tänä päivänä

hallitus seisoo kolme vuotta vanha hallitusohjelma kainalossa työttömyystsunamin edessä

eli on erittäin tärkeätä että nyt ministeri ja hallintovaliokunta eduskunnan kuullen toteavat leveneekö soveltamisala tällä tulkinnalla vai pysyykö se aikaisempana

tämän takia sosialidemokraattien maa ja metsätalousvaliokuntaryhmä on riitauttanut ministeri koskisen valmistelun metsähallituksen yhtiöittämisestä

nyt on käynyt käytännössä sillä tavalla että he ovat joutuneet erittäin hankalan menettelytavan kohteeksi pitkitetyn käsittelyn ja löyhässä hirressä roikkumisen takia